eussa ja euroopan neuvostossa on keskusteltu paljon muun muassa tästä sähköisessä muodossa olevien todisteiden hankkimisesta silloin kun se tarvittava tieto sijaitsee tuolla ulkomailla

eli nyt eletään niillä rahoilla mitkä tämän vuoden alussa on määritelty

kiitos arvoisa puhemies

tässä yhteydessä käytän tilaisuutta hyväkseni kiittääkseni lakivaliokuntaa siitä että se on tällä viikolla yksimielisesti hyväksynyt tämän hallituksen esityksen menettämisseuraamuksia koskevan lainsäädännön uudistamisesta

julkisen talouden välttämättömien sopeuttamistoimenpiteiden vuoksi hallinnonalan taloudellinen tilanne kuitenkin tiukkenee varsin paljon kehyskauden loppupuolella

tällä pannaan täytäntöön tämä direktiivi rikoshyödyn jäädyttämisestä ja tuomitsemisesta menetetyksi

oikeastaan toteaisin että oli sitten kyse vihapuheesta tai rasismista niin niinkään mitkään lait ja rangaistussäännökset eivät tässä ole minun mielestäni se pääasia vaan pääasia on asenteet

me olemme aika monesti keskustelleet tässäkin salissa ja tässä työpaikassa kun itse aloitin täällä puhun nyt suoraan kohtasin semmoisen asenteen jossa edustamani kansanliike ei ihan kaikille kelvannut

eduskunta hyväksyi viime joulukuussa avioliittolain muutoksen jonka nojalla myös samaa sukupuolta olevat henkilöt voivat solmia avioliiton

julkisen oikeusavun toimintaa tehostetaan kehittämällä oikeudellista neuvontaa sähköistä asiointia ja vaihtoehtoisia riidanratkaisumenetelmiä

tämän esityksen tavoitteena on tehdä lainsäädäntöön ainoastaan ne välttämättömät tarkistukset joita hyväksytty avioliittolain muutos edellyttää

arvoisa herra puhemies

asia on etenemässä

mikä puolue

tässä hallituksen esityksessä on siis kyse työttömyysturvalain muuttamisesta eräiltä osin

me keskustelimme koko matkan tuonne rautatieasemalle saakka ja minä kerroin matkalla muun muassa että minua ei kiinnosta oletko sinä violetti keltainen tai minkä värinen sinä teet töitä

transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetusta laista poistettaisiin niin sanottu naimattomuusedellytys eli edellytys jonka mukaan sukupuolen vahvistamista pyytävä henkilö ei ole avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa

turvapaikanhakijoiden oikeusapuhakemusten määrän arvioidaan lisääntyvän

samoin odotetaan kielteisiin turvapaikkapäätöksiin liittyvien valitusten määrän kasvavan helsingin hallinto oikeudessa ja korkeimmassa hallinto oikeudessa

minä olin väärässä

kritiikkiä pitää kuitenkin antaa siitä että lakiehdotuksessa ei muuteta säännöksiä lomakorvausten huomioimisesta soviteltua päivärahaa määriteltäessä

ohjelmien tavoitteena on määrittää painopisteet ja konkreettiset hankkeet viime hallituskaudella annetuille demokratiaselonteolle ja valtioneuvoston ihmisoikeusselonteolle

työmarkkinat ovat muuttuneet

toivottavasti siihen suuntaan mennään

minä olen itse esimerkki siitä että kun ei aikanaan tehdä ratkaisuja niin sitten se ratkaisu on se että se työ loppuu kokonaan ihan oikeasti

työelämä ja tasa arvovaliokunta pitikin erittäin tärkeänä sitä että työntekijöiden yhdenvertaisen kohtelun kannalta lomakorvausten huomioon ottamisesta soviteltua päivärahaa määriteltäessä luovutaan ja esitti toiveen sosiaali ja terveysvaliokunnalle asian hoitamiseksi eduskuntakäsittelyn yhteydessä

rikoksen uhreille tarjottavat tukipalvelut järjestetään eun uhridirektiivin edellyttämällä tavalla yhteistyössä sosiaali ja terveyshallinnon ja palveluita tuottavien järjestöjen kanssa

me olemme semmoisessa tilanteessa että me tarvitsemme uusia keinoja sen työn vastaanottamisen helpottamiseen työn tarjoamisen helpottamiseen ja sitä hallitus tässä nyt hakee

kiitoksia

tarveharkinnasta luopumisen pitäisikin kannustaa työn vastaanottamiseen tilanteissa joissa molemmat puolisot ovat työmarkkinatuella

tavoitteena on turvallinen toiminta ja se että tuetaan rangaistuksen täytäntöönpanolle asetettuja yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita sekä vähennetään uusintarikollisuutta

te olette kertoneet tänään oman vaihtoehtonne hallituksella on oma vaihtoehto

ei tämä lakipaketti ole mitenkään täydellinen eikä se ratkaise työttömien ongelmia mutta silti se on askel parempaan nykyisestä lainsäädännöstä

hallinnonalan toimintaa tehostetaan kehittämällä merkittävästi eri sektoreiden tietojärjestelmiä

kiitos arvoisa herra puhemies

eli erittäin todennäköistä on että nekin joita nyt uhkaa tämä lakkauttaminen varmaan tasapainottavat niitä jotka jäävät jäljelle että ei tulisi ruuhkaa

tämän asetuksen tarkoituksena oli vähentää haja asutusalueiden talousjätevesistä aiheutuvaa ympäristökuormitusta niiden kiinteistöjen osalta joita ei ole liitetty yleiseen viemäriverkostoon

on yksi tämän organisaatiotyöryhmän työ katsoa että nämä ruuhkat eivät tule ennen kuin ollaan siinä lopullisessa mallissa

lisäksi hallituksen tupon tukemiseksi tekemät toimet tuloverotuksen inflaatiotarkistuskorjaus kilometrikorvausten laskun torjunta ne ovat suoraan meidän viime vuoden vaihtoehtobudjetistamme

jo tuolloin perussuomalaiset vastustivat järjestelmällisesti esitystä sillä tiedossa oli monia kohtuuttomuuksia kansalaisten näkökulmasta katsottuna

ensinnäkin tässä tulee huomioida kansalaisille tästä asetuksesta suoraan aiheutuvat kalliit ja kohtuuttomat perustamiskustannukset

ja pitää turvata suomen ja ruotsinkielisen väestön oikeudet sijoittamalla käräjäoikeuksiin riittävä määrä niin sanottuja kielituomarin virkoja

tähän kohtuuttomuuteen perussuomalaisten lisäksi oli kiinnittänyt aikanaan huomiota myös ympäristöministeriön asettama selvitysmies lauri tarasti

uutisoinnissa tästä finnpulpin investoinnista yhtiö toteaa että vajaakäytössä olevat suomen metsävarat tarjoavat erinomaisen raaka ainepohjan alan jätti investoinnille ja puuta tiedetään riittävän myös selluteollisuuden muiden suunnitteilla olevien investoin tien toteutuessa

no nyt tämä muuttuu

toisaalta tiedossa oli se epäkohta että laitteiden kalleuden lisäksi niitä oli lähes mahdoton pitää käyttökunnossa riittämättömän kapasiteettinsa johdosta

myös neuvontaa oli saatavissa liian vähän koska tuolloinen hallitus ei ollut ottanut tätä seikkaa huomioon asetusta hyväksyessään

itse puhuisin mieluummin biotuotetehtaasta jossa se sellutehdas on sydän josta lähtee lukuisia haaroja ja niistä toivottavasti tulee se tulevaisuuden nokia sitten suomelle

ongelmaksi on muodostunut myös se että jotkut ihmiset on pakotettu siirtymään toimivista jätevesijärjestelmistä huolimatta vesiosuuskuntiin tai kunnan viemäriverkkojärjestelmään

kyllä tänne maahan mahtuu sekä metsäteollisuutta että energiateollisuutta